puu ei kulje kannolta tehtaiden rattaisiin jos ei se jossakin vaiheessa kumipyörien päällä käy

kysynkin ministeriltä

onko ministeriöiden välillä käyty keskustelua siitä että tätä ajo oikeu den määrää tai hintaa voitaisiin jollain tavalla laskea jotta yhä useammat nuoret hankkisivat myöskin tällaisen raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttavan kortin ja sitä kautta me turvaisimme kotimaisia kuljettajia tähän tärkeään tehtävään

toisaalta on säädetty että poliisin on tehtävä päätös aseen ottamisesta poliisin haltuun jos on perusteltua syytä epäillä että asetta käytetään väärin tai jos aseluvan peruuttaminen on vireillä

kuitenkin saamani tiedon mukaan henkilöiltä ja aseen omistajilta on peruutettu aseen hallussapitolupa ja otettu aseita poliisin haltuun jos henkilö on toistuvasti syyllistynyt esimerkiksi rattijuopumukseen

joskus aikaisemmin olen käyttänyt samanlaisen puheenvuoron tai samoilla sanoilla tässä salissa todennut työn vaativuudesta sen että poliisin ammatti on käsitykseni mukaan ainoa ammatti jossa ammattiin valmistuva henkilö joutuu henkisesti valmistautumaan siihen että hän työssään tullee kohtaamaan fyysistä vastarintaa

tätä on kansalaisen aika vaikea ymmärtää näissä tilanteissa joissa tämä teko on tapahtunut useiden satojen kilometrien päässä näistä ampuma aseista elikkä teko ei ole ollut millään tavalla yhteydessä ampuma aseisiin

kun tänä päivänä partiossa ollaan niin siellä on vanhempi konstaapeli pari taikka vanhempi konstaapeli ylikonstaapeli pari tehdään ihan normaalia kenttähälytystyötä ja sitten on erikseen kenttäjohtaja joka johtaa operaatioalueella olevien partioitten toimintaa

joissakin tilanteissa voidaan määrätä tilannejohtaja mutta lähtökohta on kuitenkin se että jokainen partio joka on siellä partioautossa tekee aktiivista työtä ja ottaa vastaan ne tehtävät ja hälytykset jotka sattuvat sille alueelle tulemaan elikkä toimitaan lähimmän partion periaatteella

vielä totean tässä että kun poliisilaitosten rahat ovat todella tiukalla niin siinä työuran loppupuolella sairastavuus lisääntyy ja kun poliisilaitos joutuu maksamaan sairausloman palkkaa ja palkkaamaan tilalle ylitöihin toisen poliisimiehen niin se on erinomaisen suuri kulukustannus ja sitä monet laitokset eivät kestä

rikosasioiden käsittelyn keston lyhentämiseksi eri toimijoiden resursseista huolehditaan niin että koko käsittelyketju toimii sujuvasti

jos syyte nostetaan asia etenee alioikeuskäsittelyyn

samoin tässä käsittelyketjussa ketjun kokonaisaikaan vaikuttaa hitaimman toimijan aika

herra puhemies

muutama sana todistajan asemasta rikosprosessissa

mielenkiintoinen keskustelu on käyty ja monissa puheenvuoroissa on tuotu esille se että näitä vakuutustuotteita ei vakuutusyhtiöillä vielä ole

tässä totean edustaja katajalle että edustaja tolppasen käyttämä puheenvuoro oli hänen omansa perussuomalaisessa eduskuntaryhmässä jokainen käyttää oman puheenvuoronsa ja omia ajatuksiaan

muutamissa puheenvuoroissa on pohdiskeltu sitä että olis

minä itse kannatan lämpimästi tämän hallituksen esityksen hyväksymistä ja perustelen sitä sillä että kun esimerkiksi nämä taparikolliset näpistelijät jotka ottavat luvatta toisen irtainta omaisuutta syyllistyvät jos omaisuuden arvo on vähäinen näpistykseen ja käy niin että kun kauppaliikkeistä ja muualta näitä näpistyksiä suoritetaan asianomistaja ilmoittaa tämän asian poliisille ja vaatii rangaistusta mutta hän ei suostukaan siihen että asia käsitellään rangaistusmääräysmenettelyllä vaan hän vaatii siitä esitutkintaa aikaisemmin tämä käsiteltiin kansanomaisesti sanottuna sakolla

todistaja joutuu tulemaan omalla kustannuksellaan sinne kuulusteluun ja hän usein saattaa joutua olemaan jopa poissa töistä jolloinka hän ei saa palkkaa

tätä taustaa vasten on syytä varmastikin muistella sitä että vakuutusyhtiöt aivan kuten edustaja kettunen totesi eivät ole hyväntekeväisyystoimistoja vaan voittoja tavoittelevia yrityksiä

kysynkin ministeriltä onko pohdittu sitä mahdollisuutta että esitutkinnassa korvattaisiin todistajalle aiheutuneita kuluja poliisin kehyksestä

kokemuksesta voin kertoa että jos vakuutusyhtiö joutuu korvaamaan viljelijälle satovahinkoja niin jollakin tavalla vakuutusyhtiö kyllä niin sanotusti ottaa omansa pois elikkä joko korottaa vakuutuksen hintaa taikka muiden vakuutusten hintaa

se oli hyvin nopeata toimintaa poliisit pystyivät sen paikan päällä kirjoittelemaan ja määräämään siitä sanktion ja päiväsakkomäärän mutta nyt kun tätä enää ei pystytä sakolla käsittelemään kun asianomistaja ei suostu siihen niin tämä menee ihan normaalisti esitutkintaan syyteharkintaan ja jopa oikeuteen ja kuormittaa tavattomasti tätä koko prosessia

tämä normaali päiväsakon kirjoittaminen on huomattavasti yksinkertaisempi ratkaisu ja siinä tämä oikeudenloukkaukseen syyllistynyt henkilö kyllä saa rangaistuksen ansionsa mukaan näin

hyvänä puolena minä näen tässä sen että kun nykyisin vakuutukset saattavat roikkua hyvinkin pitkässä kantimessa niin tässä vakuutuspohjaisessa mallissa viljelijä todennäköisesti saa korvauksen huomattavasti lyhyemmässä ajassa ja viljelijän rahat eivät ole kanissa niin pitkän aikaa kuin tällä hetkellä

kun rangaistuksen tavoite on se että rangaistuksella tavoitellaan rangaistuksen kohteelle sitä että pitäisi olla erityisestävää vaikutusta ja yleisestävää vaikutusta niin erityisestävä vaikutus toteutuu siinä että kun sanktioita on riittävästi niin hänet eristetään yhteiskunnasta muuntorangaistuksen avulla hän joutuu suorittamaan sitä vankeusrangaistusta ja sitten tämä yleisestävä vaikutus on ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaveripiirille että jos syyllistyy oikeudenloukkaukseen niin tulee saamaan siitä rangaistuksen

arvoisa herra puhemies

suhtaudun kyllä aika kriittisesti tähän uudistukseen ja vielä senkin takia kun todetaan että valiokunta seuraa tai me seuraamme tätä uudistuksen kehittymistä kysyn vain minkälainen mahdollisuus eduskunnalla tai edustajilla on puuttua yksityisten vakuutusyhtiöitten vakuutustarjontaan

se ei kovinkaan palkitsevaa ole poliisipuolelle kun kirjoitetaan päiväsakkoja ja kuten tässä muutamassa puheenvuorossa on tullut esille sakon kohde ottaa ja repii sen sakon suoraan poliisin nenän edessä

nyt on kuitenkin syytä pitää mielessä se että vaikka toivotaan että tämä olisi ja toimisi esimerkkinä laajemminkin niin on äärimmäisen vaarallista odottaa että peruspalkalla työskentelevät perusduu narit olisivat aivan yhtä lojaaleja ja pidättäytyisivät palkankorotusvaatimuksistaan

arvoisa puhemies

minä en ole lääkäri pikemminkin kansanparantaja mutta yleisen elämänkokemukseni mukaan terveyden hoitaminen on aina edullisempaa ja halvempaa kuin sairauden hoitaminen

tämän takia jatkan tästä mihin edustaja kivelä päätti että kun puhutaan harmaan talouden torjumisesta tai puhutaan rikollisuuden torjumisesta yleensä niin viestinä seuraavalle hallitukselle että älkää vähentäkö älkää leikatko poliisin määrärahoja

arvoisa rouva puhemies

yhdyn edustaja lindtmanin huoleen siitä että poliisien määrä on liian alhainen ja liian vähäinen mutta kuten tuossa ministeri totesi tällä hetkellä eletään sen talouden varassa joka tehtiin edellisellä hallintokaudella

ja kun edellisellä hallintokaudella on varoja leikattu niin nyt eletään sitä mutta tässä edustaja vähämäkikin todisti ansiokkaasti että lisämäärärahoja on jaettu

valittajia ovat olleet eri luonnonsuojeluyhdistykset ja sellaiset tahot joilla ei välttämättä ole edes asianosaisuutta tähän kyseiseen asiaan

kuuntelin tässä mielenkiinnolla edustaja zyskowiczin puhetta ja totta on että presidentin esimerkki johtaa edestä on vallan erinomainen

kun ministeri totesi että teemme kaikkemme jotta saisimme poliisille lisärahoitusta jotta kykenemme turvaamaan kansalaisten tasavertaisen kohtelun ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisen valtakunnan alueella niin on hienoa huomata että myöskin oppositio kantaa tässä asiassa huolta ja kun asioita aletaan käsittelemään niin luotamme saavamme tästä opposition tuen

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta tällaisilta niin sanotuilta tarpeettomilta ja turhilta valituksilta vältyttäisiin ja valitusoikeus olisi vain niillä tahoilla joilla todella on asianosaisuus siihen asiaan josta ollaan valittamassa

paikallispoliisin henkilöstövahvuus nousee merkittävästi liikkuvan poliisin yhdistyessä siihen ja osaltaan helpottaa muun muassa kiireellisten hälytystehtävien hoitamista

arvoisa herra puhemies

eli suomen kielellä sanottuna liikkuvan poliisin henkilöstö siirtyy hoitamaan hälytystehtäviä ja luonnollista on että ei edes liikkuvan poliisin liikkuva mies voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmaan on kirjattu

poliisitoimi pelastustoimi ja rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen jonka tavoitteena on että suomi on euroopan turvallisin maa

suomi on euroopan turvallisin maa

arvoisa puhemies

perussuomalaisena edustajana ja poliisina totean että arvostan tavattoman korkealle myöskin palomiesten tekemän fyysisen työn

mutta palomiehen ja poliisin työn erottaa toisistaan se että poliisi jo ammattiin valmistautuessaan perustellusti voi odottaa kohtaavansa fyysistä vastarintaa kun taas hyvin harvoin palomies työtehtävässään kohtaa fyysistä vastarintaa

arvoisa puhemies

euroopan unioni on esittämässä direktiiviä jolla kiellettäisiin muilta kuin viranomaisilta sotilasasetta muistuttavien automaatti ja kerta automaattiaseiden hallussapito

edustajat zyskowicz ja jokinen olivat huolissaan poliisin määrärahojen leikkauksesta ja viittasivat siihen että kun määrärahoja riittävästi leikataan se vaikuttaa myöskin suomen kansalaisen oikeusturvaan

arvoisa herra puhemies

reserviläiset ovat maanpuolustuksemme selkäranka ja kulmakivi

siinä menee todella hyvää ammattitaitoa ja pitkää monien vuosikymmenten osaamista hukkaan

jos eu direktiivi toteutuu kerätään reserviläistemme sotilasasetta muistuttavat kerta automaattiaseet pois ja näin ollen heidän harjoittelunsa on lähes mahdotonta

toki olen sinne motivoitunut ja hyvin mielelläni mennyt ja minä tiedän että minun tavallani kertausharjoituksiin suhtautuvia henkilöitä on tässä maassa useita kymmeniätuhansia

kysyn arvoisalta puolustusministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen suomalaisten reserviläisten aktiivisen ampumaharrastusmahdollisuuden myös tulevaisuudessa

kun partio sinne reuna alueelle menee niin siellä neuvotellaan ja yritetään sopia tämä asia paikan päällä eikä tule tätä juopumuksen takia kiinniottoa eikä tule myöskään silloin tätä pidätysmerkintää

vähäisempien onnettomuuksien määrää ei kukaan pysty tietämään

kaikki tiedämme sen että nykyinen puolustusvalmius ja aseteknologia on mennyt huimaa vauhtia eteenpäin se on yhä teknistyvämpää ja jos reserviläisiä aiotaan pitää tässä kelkassa mukana niin se edellyttää nimenomaan aktiivista ja taajaa kertaamista jotta pysyy mukana ja päivittää ajantasaistaa tietämyksensä tekniikan kehittämisestä

haluttaisiin rakentaa kiertoliittymä siihen näitten onnettomuuksien estämiseksi mutta tarina kertoo että kiertoliittymää ei saa rakentaa taajaan asutun alueen ulkopuolelle

nyt jos henkilö otetaan häiriöjuopumuksen takia poliisin suojiin ja tällaisia juopumuskiinniottoja tapahtuu kaksi taikka kolme niin henkilön ajo oikeus otetaan tarkastelun alle

tässä tapauksessa minä näen että on kysymys aika lailla oikeusturvasta kun näillä syrjäalueilla sallitaan lainausmerkeissä sanottuna ehkä hieman vapaampi meno kuin alueilla joilla poliisipartioita on tiheämmin

ja tämä tarkoittaa sitä että kun poliisien määrä on rajallinen poliisit ovat kihlakuntien keskusalueilla niin siellä poliisipalveluja kyllä tarjotaan riittävästi reuna alueilla niitten saaminen on huonompaa

tätä taustaa vasten tarkasteltuna kun zyskowicz tuossa sanoi että kehotetaan hallitusta harkitsemaan uudestaan poliisin määrärahojen leikkaamista yhdyn tässä edustaja zyskowiczin näkemykseen

toinen vaihtoehto on tietysti se että kunnilla ei riitä kykyä ottaa sitä lainaa jolloinka joudutaan tähän liitosneuvottelukierteeseen

taikka jos oppilaita koulutetaan ja koulua pidetään tämmöisessä homeisessa koulussa niin onko laskettu sitä mikä on kustannusvaikutus kun pienet oppilaat altistuvat homeelle ja myöhemmin sairastuvat

on erinomaisen miellyttävää kuulla salilta että meillä ei ole opposition turvallisuusvajetta eikä hallituksen turvallisuusvajetta vaan meillä on yhteinen turvallisuusvaje

muutama sana näistä edustaja yanarin ja edustaja karin käyttämistä puheenvuoroista kun he toivoivat maahanmuuttajataustaisia mukaan poliisi kokeilla tätä olisi poliisioppilaita koulutukseen

minä pidän hyvin tärkeänä että poliisiorganisaatiossa on ihmisiä taustasta riippumatta

mutta pidän äärimmäisen tärkeänä samalla myöskin sitä että kaikki jotka siitä koulun ovesta sisään käyvät käyvät täysin samoilla pääsyvaatimuksilla

luotan siihen että aktiiviset ja hyvät maahanmuuttajat hallitsevat suomen kielen ja kun he hakeutuvat poliisikoulutukseen he menestyvät myöskin poliisin työssä

samaan aikaan meille tulee itärajan takaa venäläisiä kuljettajia jotka tankkaavat siellä autoonsa polttoainetta käytännössä lähestulkoon puolet edullisempaa kuin suomessa tulevat tänne suomeen ajavat täällä nämä tehtävät ja keikat ja sen jälkeen kun tehtävät on ajettu palaavat takaisin rajan taakse

minä olen sitä pohdiskellut mielessäni että suomalaiset joutuvat tämänkin jälkeen maksamaan entistä suurempia tienkäyttömaksuja mutta emmehän me suomen lainsäädännössä todennäköisesti voi tällaista satelliittipaikannusjärjestelmää laittaa näille venäläisille autoilijoille ja kuljetusyrittäjille jotka saavat entistä suuremman kilpailuedun

työaikalainsäädäntö ja nämä muut lisäävät kustannuksia ja näistä meidän täytyy päästä eroon jotta me pystyisimme takaamaan ja turvaamaan myöskin suomalaisten kuljetusyrittäjien mahdollisuuden oman elinkeinonsa joka

arvoisa herra puhemies

me kannamme huolta erityisesti pienistä ja keskisuurista perheviljelmistä ja näiden viljelijöiden mahdollisuudesta jatkaa toimintaansa yhä kovemmin kilpailluilla markkinoilla

on päättynyt

kilpailun lisäksi viljelijöiden tilannetta vaikeuttavat myös monimutkaiset eu tukijärjestelmät ja se että inhimillisestä erheestä ja tahattomista virheistä rangaistaan erittäin ankarasti

puhemiesneuvostossa puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään liikenne ja

tästä ongelmasta on viime aikoina puhuttu paljon koska monilta viljelijöiltä on vähennetty tahattoman laiminlyönnin seurauksena eläinperusteisia ja peltoalaperusteisia tukia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja

voi myös nostoehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne ja

lähetekeskustelua varten esitellään kaverit neljästoista osia kuin myös neuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

onko hallituksella keinoa puuttua näihin viljelijöille määrättyihin kohtuuttomilta ja ylimitoitetuilta tuntuviin sanktioihin

äänestän ei joudu vastaamaan

arvoisa puhemies

jaanek yksi

arvoisa herra puhemies

altian tehdas käyttää suomalaisesta ohrasta noin kolmasosan eli joka kolmas suomessa viljelty ohranjyvä päätyy altian tehtaille

viinatehtaan vierelle on juuri valmistunut a rehun tuotantolaitos

ministeri stubb totesi omassa puheenvuorossaan että toisen pohjoismaan tekemä eläkepäätös ei muodosta eläkepäätöstä meillä